kysynkin hallitukselta

miksi ette uskalla sanoa suoraan että kotihoidon tuen korvamerkinnässä on kyse puhtaasti leikkauksesta ja kenen idea ylipäätään oli puhdistaa omatuntonne tasa arvohölinällä

kysyisin asianomaiselta ministeriltä

arvoisa puhemies

mitä konkreettisia toimenpiteitä näette nyt tarpeellisina jotta omaishoitajien jaksamista ja omaishoitoyhdistysten tilannetta voidaan parantaa kaikkialla suomessa ja tuen jatkuvuus turvataan myös silloin kun omaishoitajuus päättyy

miten näette ovatko nämä ihmisten terveyspalvelut syrjäseuduilla yhä enemmän ja enemmän niin sanottuja omantunnon kysymyksiä kuten lastensairaala kun valtio siirtää vastuita yhä enemmän kunnille ja yksityisille rahoittajille

oletteko huomioinut millään tavalla tätä eläkeläisten tämänhetkistä taloudellista tilannetta ja heidän henkistä hyvinvointiaan ja jos olette niin miten

ja myöskin olemme sitten toteuttamassa tämän toimeentulotuen kela siirron joka myöskin luo tilanteen että meillä on yhden luukun periaate vihdoin ja viimein suomessa

nyt ehdotettavien muutosten on valmisteluvaiheessa arvioitu johtavan tavoiteltuun lopputulokseen jo hieman tätä aiemmin

kysyn asianomaiselta ministeriltä mihin toimenpiteisiin tämä hallitus aikoo ryhtyä jotta tulevaisuudessa varmistetaan kansallisen kaivannaisteollisuuden jatkojalostuksen säilyminen ja laajentuminen sekä yleisten toimintaedellytysten turvaaminen ympäristönäkökulmat huomioiden suomen osalta

mitä hallitus aikoo tehdä että ensinnäkin nämä nuorten syrjäytymisen kierteet katkeavat ja nuorten eläkeläisten määrää saadaan vähenemään ja toisaalta että työssä olevien jaksamista työelämässä helpotetaan niin että työtä ei tarvitse tehdä mielenterveyslääkkeiden voimalla ja pahimmillaan lopulta jäädä näistä syistä työkyvyttömyyseläkkeelle

tästä on puhuttu pitkään ja tästä on puhuttu paljon ja me olemme tekemässä sen ja sen hyöty on nimenomaan se että ihmisten ei tarvitse enää hakea luukulta toiselle niitä etuuksia joihin he ovat oikeutettuja vaan heillä on yksi paikka jossa heitä voidaan ohjata myös siihen että he saavat kaikki ne tuet ja etuudet

näin meillä voi olla myös jatkossa vahvat perusrakenteet jotka turvaavat elämän edellytykset silloinkin kun elämä ei mene kuten toivoisi tai kun tapahtuu jotain yllättävää

vuokralaisella on myös mahdollisuus viedä asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi

sekä

voimassa oleva huonevuokralainsäädäntö antaa vuokralaisten käyttöön oikeusturvakeinot vuokranantajan tekemiä kohtuuttomia vuokrankorotuksia vastaan

jos emme tee nyt näitä välttämättömiä uudistuksia joihin kuuluu myös vaikeita leikkauksia ne ovat moninkertaisesti pahempina meillä edessä

pyysin tähän puheenvuoron siksi että te arvoisa edustaja rinne olette elokuussa talouselämän haastattelussa itse sanonut että olette valmis myöskin keskustelemaan an siosidonnaisesta työttömyysturvasta

tämä koskee vammaisia mielenterveyspotilaita eläkeläisiä kaikkia näitä ryhmiä joista me puhumme eläkeläisinä eli se on aivan totta että eläkkeensaajat eivät suinkaan kaikki ole iäkkäitä vaan siellä on hyvin erilaisia ryhmiä

sitä mahdollisuutta ei yksinkertaisesti vastuullisilla poliitikoilla ole

monessa kunnassa palveluasunto voi muutoinkin olla se yksi ja ainoa asuinpaikka jota vastaan pitäisi lähteä oikeuteen taistelemaan mutta toisaalta pitäisi sitä samalla pitää myös kotinaan

te olette myöskin tässä haastattelussa todennut kuten aivan oikein onkin että työttömyysturva on tarkoitettu turvaamaan toimeentulo työttömyyden aikana

sälytättekö te nyt kaiken vastuun tässä asiassa eläkeläisille ja tuomioistuimille

pienituloisimmat eläkkeensaajat saavat takuueläkettä

se on se että hallitus tavoittelee päätöksillään myöskin sitä että meillä on ihmisillä oikeus ja mahdollisuus asua tulevaisuudessa kohtuuhintaisissa asunnoissa

on tiedossa hyvin että joka ikinen asumistukeen tehtävä korotus enemmän tai vähemmän lähtee heijastumaan silloin myös vuokratasoihin

eikö ole nyt näin että nimenomaan teidän tavoitteenne on varmasti ollut sama kuin meillä että nyt me lähdemme hakemaan aktiivisia keinoja nimenomaan siihen mihin tekin olette vita metsä ä t

mitä tuleman pitää

hallituksen tavoitteena on vahvistaa ihmisten itsenäistä selviytymistä lisätä oman elämän valintojen mahdollisuuksia ja vähentää riippuvuutta erilaisista tulonsiirroista

ammattiliitot muun muassa edustaja rinne on istunut pron hallituksessa ovat kuitanneet vuokratuotoista verovapaat osingot

tähän pyritään esimerkiksi parantamalla vammaisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia sekä poistamalla työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja

hallituksen kärkihankkeiden sisällä on näiden toimien lisäksi useita painotuksia hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltaiseen edistämiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen

arvoisa puhemies

aiotaanko jatkossa huomioida myös harvaan asuttujen alueiden erityispiirteet toisin kuin aiemmin on tehty ja millaisena tulevaisuus näyttäytyy mielestänne lapin osalta

arvoisa puhemies

tähän kaikkeen pitää vaikuttaa jo työssäoloaikana jakamalla perhevapaita tasaisemmin edistämällä palkkatasa arvoa ja lieventämällä työmarkkinoiden eriytymistä

ennalta ehkäisevään työhön sukupuolittunutta köyhyyttä vastaan haastankin paitsi itseni oman hallinnonalani kautta myös muut keskeiset toimijat ja vaikuttajat mukaan lukien kaikki eduskuntapuolueet

arvoisa puhemies

asumistukien yhdistämisen yhtenä tavoitteena on selkeyttää sosiaaliturvan määräytymisperusteita ja asumistukijärjestelmien kokonaisuutta

muutoksen vaikutus yksittäistapauksissa riippuu pääasiassa eläkkeensaajan tuloista asumismenoista sekä kuntaryhmästä jossa asunto sijaitsee

haluan myöskin muistuttaa siitä että meillä on tehtynä monia sellaisia toimenpiteitä ja päätöksiä joilla me haluamme nimenomaan näitä pienituloisia henkilöitä auttaa ovat he eläkkeensaajia tai sitten syystä tai toisesta muuten pienituloisia

hallitus suojaa lain voimaantullessa asumistukea saavia eläkeläisiä kohtuuttomilta tilanteilta siirtymäsäännösten ja niin sanotun suojaosuuden avulla

ja kuten tässä ministeri rehula jo mainitsi pitää myöskin muistaa että meillä on paljon sellaisia asioita hallituksen ohjelmissa joilla me nimenomaan tuemme näiden eläkeläisten asemaa ja nimenomaan sitä kotona pärjäämistä kotona selviytymistä ja tähän osana kuuluu myöskin omaishoitajien tuen ja jaksamisen lisääminen

näiden lääkesäästöjen ja matkakorvausten osalta olemme nimenomaan hakeneet sellaista ratkaisua joka on tasapuolinen ja se kohtelee tasapuolisesti myös nimenomaan siltä osin että lääkesäästöjä esimerkiksi ei maksateta vain lääkkeiden käyttäjillä vaan siihen yhteiskuntavastuun mukaisesti osallistuvat muutkin toimijat kokonaisuudessaan

elikkä ettekö te näe että esimerkiksi nimenomaan tässä on yksi semmoinen toimenpide jolla me pyrimme auttamaan pienituloisia ihmisiä

toinen asia tässä on että jos me aidosti haluamme auttaa pienituloisia ihmisiä myöskin asumisasioissa niin se ainoa ratkaisu ei voi olla se että se asumistuki joka ei käytännössä edes auta näitä pienituloisia vaan valuu aivan johonkin muuhun olisi oikea tie tai ratkaisu

arvoisa puhemies

tässä kelan kanssa on nyt tehty tiivistä yhteistyötä nimenomaan juuri liittyen muun muassa tähän lääkekorvauksen omavastuuasiaan ja siellä nyt käydään hyvin aktiivista keskustelua ja muun muassa apteekkariliiton kanssa myös hyvin aktiivisesti seurataan minkälainen vaikutus muun muassa tällä omavastuulla nyt sitten on näihin lääkeostoihin

hallitus on kuitenkin päättänyt toteuttaa erikseen takuueläkkeen sekä toimeentulotuen perusosan määrien korotukset minkä johdosta näiden etuuksien määrä ei laske vaikka indeksi laskee

toinen asia mihin nyt on erityisesti kiinnitetty huomiota on näitten matkakorvausten reaaliaikainen seuranta koska siellä on tosiaan tullut paljon sitä viestiä että kun nämä omavastuut eivät reaaliaikaisesti rekisteröidy niin ihmiset joutuvat silloin odottamaan niitä huomattavan pitkään jotta he käytännössä saavat ne takaisin

vaikka sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksut nousevat korotukset eivät kuitenkaan koske pitkäaikaisen laitoshoidon palveluasumisen ja säännöllisesti kotiin annettavien palvelujen maksuja

kohtuuttoman korkeaksi nousevien kustannusten estämiseksi on laissa määritelty maksukatto joka turvaa paljon palveluja käyttävien aseman

oikeastaan vielä yksi asia tietenkin tämä että myöskin tästä perustoimeentulotuen siirrosta kelaan olen käynyt hyvin paljon keskustelua kelan toimijoiden kanssa ja heillä on nyt tavoite nimenomaan tämä että siellä käydään nyt sitten hyvin tarkkaan läpi onko mahdollista sitten saada näitä kaikkia etuuksia kun esimerkiksi toimeentulotukihan on hyvin alikäytetty

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllähän tämä on ilman muuta useiden eri hallinnonalojen yhteinen työ ja yhteinen tavoite täytyy olla että me pääsemme niihin toivottuihin lopputuloksiin

aivan aluksi täytyy kiittää edustaja kiljusta erinomaisesta puheenvuorosta ja nyt täytyy myöskin kiittää hallitusta tästä nuorten yhteiskuntatakuu ajatuksesta joka osoittaa kyllä minusta sitä että he ainakin yrittävät kovasti pohtia niitä keinoja joilla näitä meidän nuoria voidaan tulevaisuudessa suomessa auttaa

tavoitteena ovat nykyistä yhdenvertaisemmat palvelut

arvoisa puhemies

tosiaan viittaan tässä nyt tähän edelliseenkin vastaukseeni että muun muassa kansaneläkelaitoksen kanssa on nyt käyty hyvin aktiivisia keskusteluja siitä kuinka muun muassa toimeentulotuen alikäyttö nyt saadaan sieltä sitten huomioitua koska meillä on paljon eläkeläisiä jotka olisivat oikeutettuja siihen mutta kun meidän järjestelmä ei toimi ja sen takia nimenomaan me haluamme että tämä yhden luukun periaate toimii että ihmiset silloin mahdollisesti saavat sen kaiken sosiaaliturvan joka heille osaltaan kuuluu

kun meillä on sitä elämää siellä kehä kolmosen ulkopuolellakin niin miten tämä hallitus nyt ajattelee että niitä meidän lapin syrjäseutujen nuoria sitten näissä koulutusasioissa tuetaan koska meillä ollaan kuitenkin sieltä esimerkiksi lukioverkkoa leikkaamassa ja karsimassa ja ammatillisia koulutuspaikkoja vähentämässä samoin ammattikorkeakouluopetusta vähentämässä ja yliopisto opetusta heikentämässä

miten ministerit näkevät että lapin nuorille annetaan sitä tulevaisuuden toivoa

arvoisa puhemies

mitä tulee sitten näihin lääkekorvauksiin palaan tässä sen verran vielä meillähän on hallituksessa muun muassa tämmöinen rationaalisen lääkehoidon kehittämisohjelma jolla nyt kiivaasti pyrimme hakemaan niitä säästöjä siten että ne eivät kohdistuisi asiakkaisiin vaan että lääkehoitoa tehostamalla ja sitä turhaa lääkitystä purkamalla meillä olisi mahdollista hakea niitä säästöjä tällaisin toimenpitein sen sijaan että ne sitten kohdentuvat suoraan sinne lääkkeiden käyttäjiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vuoden alusta voimaan tulevilla lääkekorvausten muutoksilla lisätään potilaiden omavastuita

arvoisa puhemies